suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta liikenneverkosto on aivan avainkysymys

taitaa olla niin että millään muulla hallinnonalalla siirtomäärärahojen taso ei ole näin mittava ja sen takia valiokunta toistamiseen kiinnitti huomion siihen että siirtomäärärahojen tasoa on pystyttävä pienentämään jatkossa koska tämä siirtomäärärahojen taso on esimerkiksi kaksi kertaa suurempi kuin ympäristöministeriön koko hallinnonala

sen takia on tärkeää että hallitus on käynnistänyt lukuisia isoja kehittämishankkeita joilla halutaan varmistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä mutta myöskin koko suomen liikenneyhteyksien saatavuutta

hallitus on käynnistänyt todella miljardiluokan aluepoliittiset hankkeet täällä pääkaupunkiseudulla

haluan korostaa sanaa aluepolitiikka koska se monta kertaa ymmärretään vain muun kuin uudenmaan alueen kehittämisenä

minä haluan kiittää ensinnäkin ministeriä erittäin hyvästä yhteistyöstä loppuhionnan osalta ja tämän loppuun saattamisen osalta

nyt on panostettu aluepoliittisesti tänne eteläiseen suomeen todella miljarditason rahoitusta ja on tärkeää että tulevien vuosien aikana tämä tasapaino rakentuu koko suomen osalta niin että liikennepoliittisen selonteon hankkeet toteutuvat yksi toisensa jälkeen jolloin kartta koko suomen kannalta on tasapainoisempi

ymmärrän että ministeri on ihan vahvasti kannattamassa niitä toimenpiteitä joilla kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään mutta kuten totesitte kyllä tämä hallituksen toiminta tietysti oli aikamoinen pettymys

hallitusryhmien lisäksi haluan kiittää sosialidemokraatteja ja vasemmistoliittoa oli erittäin vastuullista toimintaa sdpn ja vasemmistoliiton valiokuntaryhmiltä

itse pidän erittäin tärkeänä että esimerkiksi seinäjokioulu ratayhteyden osalta varmistetaan riittävä rahoitus

arvoisa puhemies

heti alusta saakka tuli viesti että tavoitteena on mahdollisimman hyvä lainsäädäntö vaikean ja paljon ristiriitojakin herättävän kokonaisuuden ratkaiseminen ei mikään puoluepolitiikan tekeminen vaan isänmaan asioitten vastuullinen hoitaminen

puhemies

te hurskaasti puhuitte työpaikoista työstä mutta te toimitte kaikella tavalla heikentääksenne suomalaisen elinkeinoelämän edellytyksiä työllistämismahdollisuutta ja tulevaisuutta

tässä on käymässä niin että tämä säädösten ja tehtävien karsiminen myöskin ratkaisujen tekeminen joissa jollakin tavalla joudutaan näitä saavutettuja etujakin vetämään taaksepäin on jäämässä uuden hallituksen tehtäväksi ja uuden hallituksen ohjelmaan

samanlaisia hankkeita on myöskin itäisen suomen osalta

tältä pohjalta on hyvä jatkossakin vaikeitakin kysymyksiä ratkaista yhteistyöllä jossa puoluepolitiikka jää taka alalle ja yhteiskunnan kokonaisetu asetetaan ykkössijalle

ensi vuosi pystytään selviytymään näillä ratkaisuilla mutta tulevien vuosien menokehyspaine on samanlainen mikä vaatii varmasti sitten uuteen hallitusohjelmaankin tiettyjä linjauksia tämän tärkeän sektorin hoitamisessa

valiokunta toteaa

yksityistiethän ovat meidän laajin ja kattavin liikenneverkostomme jolla on erityisen suuri merkitys raaka ainehuollon mutta myöskin elinkeinotoiminnan ja asumisen kannalta

valiokunta edellyttää että valtioneuvoston päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi että tehtävä ratkaisu turvaa kuntalaisten sosiaali ja terveyspalvelut olemassa olevaa tilannetta paremmin ja on taloudellisesti mielekäs ja kustannustehokas

ei se työpaikka tule itsestään vaan se riippuu tästä ketjusta mikä on kilpailukyky mikä on talouskasvu mikä on työllisyys ja mikä on hyvinvointi loppupelissä

arvoisa puhemies

perustienpidon osalta voi yhtyä siihen huoleen mitä täällä on jo aiemmissa puheenvuoroissa todettu

siellä on ollut vahvaa asiantuntemusta ja tässä on meillä voi sanoa laadukas mietintö käsiteltävänä

ne jatkuvat ennallaan eikä tarvitse pelätä että tämä laki vaarantaa ampumaurheiluharrastusta tai hyvää metsästystä joka on kaikkien suomalaisten etu

elikkä tämä on aika tärkeä linjaus juuri niihin tilanteisiin joissa kunnan toiminnot tai yhteistoiminta alueen toiminnot ovat tehokkaasti hoidettuja ja palvelut ovat kunnossa

me tarvitsemme tulevien vuosien aikana tuntuvaa tasokorotusta perustienpidon määrärahoihin mikä voi turvata sen että esimerkiksi ne tärkeät liikenneturvallisuuden kehittämishankkeet kevyen liikenteen väylät ja muut ratkaisut pystytään sisällyttämään entistä laajemmin näihin tiehallinnon toteuttamisohjelmiin

mutta kieltämättä kun näitä lausumia katsoo siinä haasteellisuutta on

tämä nostaa valtioneuvoston kynnystä tehdä tämä velvoittava ratkaisu koska se pitää pystyä perustelemaan niin että se pitää myöskin korkeimmassa hallinto oikeudessa johonka ilman muuta on selvää näitä ratkaisuja menee

se on aikamoista akrobatiaa ilmeisesti mutta se on sitten tulevien eduskuntien tehtävä selviytyä tästä eduskunnan tällä kertaa hyväksymästä lausumasta

joukkoliikenteen osalta tarvitaan kokonaisuus jossa huomioidaan myöskin haja asutusalueen joukkoliikenne toki unohtamatta näitä pääkaupunkiseudun ja muita kasvukeskuksia

olen erityisen tyytyväinen että metsän merkitys on korostetusti nostettu esille tässä metsän merkitys hiilinieluna puurakentamisen raaka aineena uusiutuvan energian raaka aineena

minä uskon että kaikkihan me olemme tarkoittaneet sitä että palveluitten pitää parantua jos tällaisia ratkaisuja tehdään ja kustannustehokkuuden parantua mutta nyt se on kirjattu valiokunnan mietintöön

ensi vuoden alkuun valmisteltu elvytyspaketti on tärkeä ja siellä pystytään toteuttamaan myöskin lisää infrahankkeita jotka tuovat työtä ja toimeentuloa koko maahan

se on todella hyvä asia ja suomelle omaleimaisin asia ja näin sanon että omasta viiteryhmästäni myöskin aivan loistava asia että koko eduskunta tulee tämän tunnustamaan

tänään helsingin sanomissa oli melkein puolen sivun juttu jossa ammuttiin puuenergiaa hyvin voimakkaalla raskaalla aseella ja nimenomaan päästöihin liittyen

se on tärkeää perusinfraa tänä päivänä välttämättömyys jotta elinkeinotoiminta ja yrittäminen eri puolilla suomea voidaan toteuttaa tasavertaisesti

sen takia on tärkeää että hallitus noudattaa hallituksen tietoyhteiskuntastrategiaa ja turvaa viime kädessä riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet koko suomen alueelle

valtiovarainministeri korostaa täällä sopimisen merkitystä mutta ilmeisesti tämä sopiminen ei tarkoita teillä koko yhteiskunnan laaja alaista sopimista

tällä viittaan siihen että te uhkaatte kehyskuntia kuntien pakkoliitoksilla uhkaatte kuntia jotka ovat hoitaneet terveellä tavalla omat kuntataloutensa ja palvelunsa hyvin eli se on kaikkea muuta kuin sopimista

minä kehottaisin hallituksen oman edun nimissä tarttumaan puheenjohtaja sipilän ja keskustan esitykseen sosiaali ja terveyspalvelumallin rakentamiseksi keskustan mallin pohjalle lähiviikkojen aikana koska sillä on hyvin laaja asiantuntijoitten tuki toisin kuin tällä teidän mallillanne

te olette ajaneet tässä mielessä kuntakentän ja tärkeän sosiaali ja terveyssektorin aivan kauheaan kaaokseen eli nyt kannattaisi todella tarttua tähän rakentavan yhteistyön malliin ja avata tämä yhteistyöasetelma nyt tämän sosiaali ja terveyshuollon osalta ja sitten katsotaan seuraava sektori tämän jälkeen

minusta tuntuu siltä että meidän kaikkien pitäisi olla huolestuneita tästä talouden tilanteesta myöskin ensi kevään vaalien jälkeen erityisesti silloin koska niin monet asiat jäävät huonolle tolalle tällä kaudella

ja täytyy olla realisti siinä että ensi keväänä ei voi luvata mitään hyvää ja lisää ja uutta vaan ne puolueet varmasti pärjäävät jotka tuovat tämän talouden kuvaan tosiasiat esille

sitten edustaja myllykoski varmasti hyvää tarkoittaen rakenteli tätä hyvin byrokraattista mallia siihen että jos yhteistyöllä saavutetaan säästöjä niin siitä annettaisiin viiden vuoden etu kunnalle

minusta oleellista siinä on että kaikissa kunnissa otetaan oma aloitteisesti kaikki ne yhteistyöhyödyt esille ja irti nyt nyt ja heti eikä tulevaisuudessa koska muuten tämä kuntatalous ajautuu vieläkin pahempaan kriisiin ja sitten valtiovarainministeriön hoiviin ja näihin saneerausmenettelyihin

sitten tämä vaihtoehtobudjetti

arvoisa puhemies

on todella surullista että sekä sdpssä ja kokoomuksessa näyttää olevan muutamia jotka ovat jämähtäneet menneeseen aikaan kun tarkastellaan hallintorakenteita

sehän tarkoittaisi sitä että tutkimukselta uuden rakentamiselta tuotekehitykseltä kaikelta siltä mitä sitra tekee hyvää työtä vedettäisiin matto alta

tämäkö se on sitä tulevaisuuspolitiikkaa

ehkä vihreille ja vasemmistoliitolle sanon että te olette nyt tällaisen velkapuolueen roolin ottaneet ja samalla tavalla te käytte matkakorvausten ja kilometrikorvausten kimppuun eli tavallisten palkansaajien jotka tarvitsevat autoa

tiilikainen kertoi tämä hallitus jää myönteisessä mielessä historiaan erittäin voimakkaasti ympäristöasioita edistävänä hallituksena

uusiutuvien luonnonvarojen käytön osalta uusiutuvan energian osalta me tulemme tekemään läpimurron suomessa läpimurron siinä mittakaavassa millä uusiutuva energia otetaan suomessa käyttöön

kun te pari pääluokkaa sitten puhuitte työpaikoista ja suomen menestyksestä niin nyt te olette museoimassa ja estämässä luonnonvarojen kestävän ja järkevän hyödyntämisen

tässä esityksessä onnettomuuksien ehkäisyssä siirrytään nykyisestä palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta riskien arviointiin perustuvaan valvontaan

tämä on aika tärkeä muutos

arvostan kyllä edellisen oikeusministerin äskeistä puheenvuoroa

pelastuslaitokset suorittavat valvontaa määräajaksi vahvistetun valvontasuunnitelman mukaisesti ja pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisesta palotarkastuksesta

hoito ja hoivalaitoksiin olisi laadittava poistumisturvallisuusselvitys ja tilat voitaisiin tapauskohtaisesti määrätä suojattaviksi automaattisella sammutuslaitteistolla

tämä päivystysasetus on erittäin voimakkaalla tavalla keskittävä asetus ja nyt kun hallituksen työlistalla on erilaisen byrokratian ja sääntelyn purkaminen niin tämä on täysin päinvastainen siihen tavoitteeseen verrattuna mikä hallituksella lähtökohtaisesti on olemassa

sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä parannettaisiin väestönsuojarakentamista koskevat säännökset uudistettaisiin ja rakennuttamisvelvoitteen perusteena olevia pinta alamääriä korotettaisiin nykyisestä

ymmärrän että varmasti jossakin tulee se raja minkä verran synnytyksiä synnytysyksikössä sairaalassa voi olla mutta esimerkiksi meillä pohjois pohjanmaalla oulaskankaan sairaalassa on noin tuhat synnytystä vuodessa

puhemies

myönteistä on myös että säädettävään uuteen pelastuslakiin sisältyvät säännökset vapaaehtoistoiminnan edistämisestä sopimuspalokuntien ja muiden sopimusyhteisöjen terveystarkastuksista ja työturvallisuudesta

tämä koskettaa koko yleisradion toimintakenttää laidasta laitaan

lakiehdotuksen mukaan sopimus voidaan tehdä myös muun pelastusalalla toimivan yhteisön kuten esimerkiksi järvi ja meripelastusyhdistyksen kanssa

yleisen uskottavuuden kannaltakin on aivan välttämätöntä että aikana joka varmasti jossain vaiheessa tulee vastuu kannetaan muutenhan yrityksen johdolla ei ole sanan pitämistä ja se on merkki omistajataholle päin että hän voi puhua mitä vain

tässä mielessä tämä on periaatteellinen kysymys ja eduskunnan täytyy omalla tavallaan pitää huoli siitä että sen hallinnoimat laitokset toimivat pelisääntöjen mukaan jossa vastuunkantajia tarvittaessa löytyy

valiokunta pitää tärkeänä että uuden pelastuslain lisäksi muun muassa eri käytännön toimin tuetaan sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä jotta voidaan huolehtia esimerkiksi harvaan asuttujen alueiden pelastustoimen turvallisuuspalveluista

tämä esitys vie turpeen osalta parempaan suuntaan mutta jättää päätöksen puolitiehen niin kuin valitettavasti hallituksen monissa monissa muissakin päätöksissä on käynyt

tällä hetkellä suomessa tuhat kotia lämpiää turpeella se on tärkeä kansallinen polttoaine ja sen alasajoon ei ole mitään perusteita kun samanaikaisesti me poltamme kivihiiltä vielä huomattavassa määrin

merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävä tehtävä voidaan antaa vain viranomaiselle

ei voi olla niin että yleisradio voi lähteä tällä tavalla operaatioon jossa eduskunnan luottamuslauseäänestyksen alla lähdetään aikaistamaan ohjelmaa joka tähtää yhteen ja vain yhteen päämäärään elikkä pääministerin vaihtamiseen ja kun tämä operaatio epäonnistuu niin sitten todettaisiin että eihän tässä mitään tarvitse tehdä että tämä vain näin kävi

tämä ratkaisu jos mentäisiin keskustan tavoitteitten mukaan toisi nopealla aikataululla tuhansia työpaikkoja tähän energiaketjuun voi sanoa että järkeviä työpaikkoja joilla korvattaisiin tuontia

tämähän oli aivan järkyttävä tämä helsingin kaupungin keskeisen luottamushenkilön puheenvuoro edustaja hiltusen puheenvuoro

nuohouspalveluiden osalta todetaan että alueen pelastustoimi voi järjestää nuohouspalvelut edelleen omana välittömänä toimintanaan siis pelastuslaitoksen omana työnä jolloin nuohoojat ovat palvelussuhteessa pelastuslaitokseen tai antaa ne tarjouskilpailun perusteella nuohoustoimen ja yksityisen nuohoojan tai yrityksen hoidettavaksi jolloin kysymyksessä on niin sanottu piirinuohousjärjestelmä

hän aikoo siis olla edistämässä tasausjärjestelmän romuttamista

meillä on herra puhemies vihreitten kanssa lähtemätön näkemysero tästä turpeesta

tämä kertoo siitä että teidän kauniit puheenne siitä että koko suomen palvelut turvataan ovat pelkkää sanahelinää ja lumetta

me emme ymmärrä sitä että samanaikaisesti halutaan säilyttää kivihiilen polttoa mutta kotimaista työllistävää turvetta ajaa alas

kyllä vastuunkantajia pitää löytyä jokaisesta organisaatiosta ja toimitusjohtaja on viime kädessä se henkilö joka kantaa huolen siitä että hän on vastuunottaja ja koska toimitusjohtaja jungner on näin ilmoittanut niin nyt vain tietysti odotetaan milloin se realisoituu

on valitettavaa että nykyinen hallitus on vesittämässä ja muuttamassa edellisen hallituksen ja eduskunnan erittäin hyvää energiapolitiikan kokonaisuutta joka rakennettiin silloisen ministeri pekkarisen johdolla

tosiasiassa teidän tarkoituksenne on ajaa merkittävä osa suomea alas palvelut ihmisen tasa arvo romuttaa romuttamalla valtionosuusjärjestelmän tasausjärjestelmä

se on lähtemätön näkemysero mikä meillä on eikä se tule mihinkään muuttumaan

arvoisa puhemies

on valitettava että hallitus ei noudata edes omaa ohjelmaansa

toivottavasti vihreitten näkemys menisi enemmän tähän kansallisen edun suuntaan ja suomalaisen työn ja toimeentulon suuntaan

te olette jo nyt leikanneet valtionosuuksia ennennäkemättömän kovalla tavalla ja tästä teidän kuntauudistuksestanne on tulossa vain sellainen kosmeettinen malli jossa lyötte pieniä köyhiä kuntia yhteen millä ei ole kansantaloudellisesti mitään merkitystä

sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat yhteiskunnan tärkeitä kivijalkoja ja kyllä varmasti rehellisesti pitää sanoa näin että tämä sisäisen turvallisuuden painoarvo sekä hallituksessa että eduskunnassakin on ollut liian vaatimaton

tällä viittaan siihen että hallitus hyväksyy kivihiilen käytön lisäämisen jolla korvataan kotimaista biopolttoaine turvetta

herra puhemies

jos tämä hallitus ei tätä kokonaisuutta ratkaise niin tämäkin asia jää ensi kevään jälkeen uuden hallituksen hoidettavaksi

keskusta olisi valmis tässä ja nyt tekemään eläkeikää koskevat päätökset jotta ihmisille jäisi aikaa riittävästi valmistautua niiden toteuttamiseen

on ajateltu että kaikki on hyvin ei meillä voi tapahtua mitään huonoa kehitystä

keskustassakaan me emme toivo että hallitus noudattaa moniakaan hallitusohjelman kirjauksia koska ne ovat sen verran maakuntien kannalta heikkoja mutta tältä osin olisi toivonut edes kotimaisen energian hyödyntämistä